arvoisa puhemies

lopuksi totean että koulutuksen ja nuorten merkitys tietoyhteiskunnan kehittymisessä on aivan keskeinen

täällä on keskustelussa jo tuossa ensimmäisessä käsittelyssä ja tässäkin viitattu lehtomäen sijaisuuden hoitamiseen ja aikaisempiin menettelytapoihin

kun joudumme suomessa pohtimaan kuinka katamme koko laajan maamme liikenneverkon taktiikka on laadittava pitkäjänteisesti ja käytettävissä olevien resurssien mukaan

sehän meni sovitusti sovitun kaavan mukaan mutta entäs sitten jos tuo ministerin sijaisena ollut ministeri tiilikainen ei olisikaan luopunut tuosta tehtävästään ja täyttänyt sitä sopimusta vaan ilmoittanut että hän nyt hoitaa näitä ministerin tehtäviä kun hänet on tähän valittu

arvoisa herra puhemies

oikeusjärjestelmän tehokkuuteen ylipäätään tulee kiinnittää huomiota

haluan myös nostaa yhden yksityiskohdan tästä lakiesityksestä vielä esille ja se on tämä investointiavustusten käyttövelvoite

käräjäoikeuden lautamies ei ole tavallinen kunnallinen luottamushenkilö vaan rinnastuu virkamieheen sen takia että käyttää tuomiovaltaa tuomioistuimessa

verkosta lataaminen tuo vuosittain useiden satojen miljoonien eurojen tulonmenetyksen luovien alojen työntekijöille ja tuottajille usein jopa niin että ne ihmiset nuoret jotka lataavat verkosta materiaalia eivät edes tiedä varastavansa tätä tuotosta joten tässä on meillä vielä hyvin paljon tehtävää

niin kuin aikaisemmassa puheenvuorossa tuli esille koko oikeusprosessin lähtien siitä kun rikos tulee poliisille tietoon aina siihen pisteeseen saakka kun siitä seuraamus on langetettu ja kärsitty toimivuutta ja joustavuutta ja nopeutta tulee tarkastella kokonaisuutena ja hakea siihen uusia ratkaisuja

kokoomuksen eduskuntaryhmä on valmis hiomaan taktiikkaa ja suunnittelemaan sekä toteuttamaan sitä tulevina vuosina

on erittäin hyvä että tämä esitys nyt nostaa käräjäoikeuden lautamiesten enimmäisikärajaa ja se on linjassa tietysti vallalla olevan käytännön suhteen muutenkin että työuria pitää pidentää ja tämä noudattelee sitä linjaa

arvoisa herra puhemies

siinä olisi ollut pääministeri vanhasella yksi ongelma enemmän ja silloin tämä meidän ministeri instituutio tärkeä tehtävä olisi joutunut hiukan kyseenalaiseen asemaan

noissa ohjushankinnoissahan on nimenomaan kysymys siitä että suomen puolustuskyky pidetään yllä ja nykyaikaisena ja siinä kunnossa kuin sen tuleekin olla

tietysti kun lautamiesten määrää vähennetään niin se että lautamiesten pitää edustaa mahdollisimman tasapuolisesti kunnan väestö ikä elinkeino sukupuoli ja kielijakaumaa tietysti vaikeutuu

näitä epäselviä kohtia tulee nyt sitten käydä läpi ja selvittää tuossa jatkovalmistelussa

lainsäädännön pitää olla sellaista että tekijänoikeuskorvausjärjestelmä mukautuu jatkuvasti muuttuvaan jakelukanavaverkostoon

mutta kun tällainen sopimus tehdään jossa puhutaan maiden välisestä tutkimus kehitys testaus ja arviointihankkeista niin ei siinä nyt ensimmäisenä pidä nähdä uhkaa että meiltä viedään jotain vaan pitää nähdä se mahdollisuus nimenomaan se mahdollisuus jota esimerkiksi edustaja sasi tuossa omassa puheenvuorossaan toi esiin

eli tässä on meillä paljon haastetta mutta tekijänoikeusjärjestelmän täytyy mukautua tähän muuttuvaan jakelukanavaverkostoon

on erittäin tärkeätä että pitkä kokemus ja paikallistuntemus saadaan nuorempien käräjätuomarien tueksi ja se on arvokasta maallikko oikeudenjakoa

eli silloin kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä meidän korkea osaamisemme voidaan saada siellä esille ja sitä kautta saada esimerkiksi tätä kauppataseen vajetta sitten aikanaan pienennettyä

meidän pitää tehdä sellaisia järjestelmiä jotka kannustavat eteenpäin kehittämään tätä alaa

toinen kysymys on sitten se kun fiskaalisena toimena koetetaan käräjäoikeuksien kustannusrakennetta laskea näillä keinoin mitä muita tapoja meillä olisi vähentää tätä kustannuspainetta oikeusjärjestelmässä

nimenomaan sitä edustaja virtasen amerikan meininkiä tässä taloustilanteessa nyt tähän kauppataseen vajeen korjaamiseen ja bisnekseen me tarvitsemme kansainvälisen yhteistyön kautta

esimerkiksi liikennerikoksissa joita on suuri määrä rikoksista voitaisiin ottaa käyttöön hallinnollinen menettely lievemmissä liikennerikoksissa ja silloin vältettäisiin se että jokaista sakkoa tarvitsisi erikseen vahvistaa ja sitten oikeusjärjestelmän kautta tuota vahvistusmenettelyä käydä

tässä keskustelussa ovat nyt nousseet esille vahvasti ihmisoikeudet ja tuo oikeusasiamiehen kansliaan perustettavaksi ehdotettu ihmisoikeuskeskus

asiaa tulisikin valmistella siihen suuntaan että lievempien liikennerikosten seuraamukseksi tulisi hallinnollinen maksu ja hallinnollinen menettely ja sillä tavoin myös keventää tätä oikeusjärjestelmän taakkaa

edustaja zyskowicz omassa puheenvuorossaan rinnasti hyvin vaihtoehtoja toi esille niitä vaihtoehtoja joita meidän tulee pohtia silloin kun ensi vuoden budjettia käsitellään

tämä ajatus siitä on tärkeä kumpi vaihtoehto paremmin palvelee suomalaisten ihmisoikeuksia ja niiden ihmisoikeustilanteiden puutteita sekö että lisätään perustetaan keskus valvomaan ihmisoi keustilannetta vai se että lisätään ihmisiä tekemään työtä sitä käytännön työtä ja takaamaan sitä kautta ihmisille sitä ihmisoikeutta ja hyvää palvelua

arvoisa herra puhemies

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja koskinen tuossa nosti tärkeän kysymyksen esille elikkä tämän postin yleispalvelun

tämä maailman postiliiton yleissopimus käsittelee postin yleispalvelua kolmannessa artiklassaan ja se velvoittaa että jäsenmaat järjestävät postin toiminnan omilla alueillaan niin että kaikilla käyttäjillä on kohtuuhintainen peruspostipalvelu käytettävissään

tiedämme että siellä on ollut suuria ongelmia ja viivästyksiä viime vuosien aikana ja ne ovat paljolti johtuneet niiden prosessien kankeudesta ja hitaudesta käsitellä näitä muutoksenhakuasioita mutta myös henkilökuntapulasta

tässähän on se ydinkysymys tällä hetkellä eli meidän viiden päivän yleispalvelun jakeluvelvoite näyttää siltä että se ei kaikilta osin ole enää kannattava koska siellä kustin laukussa ei ole enää riittävästi kuljetettavaa

nyt kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä että nämä reumapotilaat ja varsinkin lapsireumapotilaat saavat sitä hoitoa kävi tämän yksityisen säätiön ylläpitämän sairaalan nyt kuinka hyvänsä

tämä on kysymys josta valiokunta on tämän huolen ja tämän ongelman kyllä tiedostanut ja on omana asianaan ruvennut selvittämään miten postin jakelu turvataan maan eri osissa koska se tarve on erilainen

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi omaishoitajien tilanne on monessa tapauksessa näissä valitusasioissa todella vaikea ja siellä tarvitaan apua

arvoisa herra puhemies

on harmi että ministeri hyssälä ei ole täällä paikalla jotta olisin voinut kysyä noista kelan mahdollisuuksista turvata tätä siirtymisaikaa joka tässä nyt välttämättä tarvitaan kun uusia järjestelyjä tarvitaan

se on erittäin merkittävä panostus finavian lentoliikennetoiminnan kehittämiseen

on esimerkiksi nostettu ajatus siitä tuleeko maahan muodostaa tämmöisiä palvelualueita joissa erilaiset haja asutusalueen kuljetustarpeet yhdistettäisiin niin että sekä henkilökuljetuksen että tavarankuljetuksen palvelutarpeet yhdistettäisiin ja sitä kautta saataisiin myös kannattavuutta sille toiminnalle ja nämä palvelut voitaisiin turvata kaikille kansalaisille niin kuin kuuluu

kunnallisvaaleissa budjetit ovat selvästi pienempiä kuin eduskuntavaaleissa tai presidentinvaaleissa mutta silti yksittäisen valtuutetun mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin ei voi suinkaan väheksyä

mutta kysyisinkin vielä tarkemmin ministeri pekkariselta koska heinola kuuluu rakennemuutosalueeseen ja niin kuin tuossa viittasitte on alustavasti jo vähän valmisteltu mahdollisuuksia tukea mahdollisesti tai hakea uusia toimintamalleja heinolan reumasairaalan jatkamiseksi jossain muodossa

kyllä tässä nousee huoli kansalaisten poliisipalvelujen saatavuudesta ja tasapuolisuudesta

siitä olen kuitenkin samaa mieltä edustaja vehviläisen kanssa että siinä yhteydessä kun tästä pääomittamisesta on keskusteltu ja sitä pohdittu olisi pitänyt käydä laaja omistajapoliittinen ohjauskeskustelu siitä miten finavia turvaa tämän koko maan kattavan lentoasemaverkoston ja sen että tässä suuressa ja harvaan asutussa maassa tämä verkostoperiaate on erittäin tärkeä alueiden saavutettavuuden kannalta

viimeksi julkisuudessa on keskusteltu kuntapäättäjien sidonnaisuuksista ja myös siitä mitä sidonnaisuuksia on rajusti keskittyneen kaupan hallintoelimiin tai kunnan palveluksessa olevien henkilöiden ammattijärjestöihin

olen vahvasti sitä mieltä että nämä panostukset jos meillä on mahdollisuuksia kerran lisäpanostuksia tehdä tulee kohdentaa sitten ensin näiden vähennysten leikkauksiin ja mahdollisesti sinne suorittavaan portaaseen sekä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan että poliisitoimintaan

arvoisa herra puhemies

on oikein hyvä että talousvaliokunta on kiinnittänyt huomiota tuohon pienyrittäjien neuvotteluasemaan noissa kauppakeskuksissa aukioloaikojen suhteen ja myös tähän työturvallisuuskysymykseen

on erittäin harmi että omistajaohjauksesta vastaava ministeri ei ole täällä tänään vastaamassa tähän kysymykseen onko tämä omistajaohjauspoliittinen keskustelu käyty tämän pääomittamiskeskustelun yhteydessä

toivonkin että tarkastusvaliokunta pohtiessaan näitä asioita sidonnaisuuksia ja vaalirahoitusta ottaa huomioon sidonnaisuuksien ja vaalirahoituksen väliset yhteydet

ehkä tähän loppuun voisi sanoa että täällä on noussut esille joidenkin taholta jopa tarve tämmöisen postimerkkien ennakkosensuurilautakunnan perustamiseen

nämä työturvallisuuskysymykset ja muut kysymykset on ratkaistava työturvallisuus ja muut kysymykset ratkaistaan muun lainsäädännön puitteissa ja minusta nämä aukiolorajoitukset pitäisi purkaa kokonaan

on erittäin tärkeää että hallitus nopealla tahdilla on nyt tarttunut tähän hallitusohjelman mukaiseen tavoitteeseen lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja puuttua niihin ongelmiin joita siinä on ollut

haja asutusalueen rakennuslupakäytännöistä ja hakuprosesseista on tullut varsin negatiivisia ristiriitaisia viestejä niin asuntorakentamisen kuin tuotantolaitosrakentamisen osalta ja jopa sellaisia että kun näitä prosesseja on käynnistetty niin rakennusluvan hakijalta tiedustellaan tarpeita terveyspalveluihin tai ikääntymisen myötä aiheutuvien palveluiden tarpeisiin

arvoisa puhemies

puolustusteollisuushan on suurimpia teollisuudenaloja maailmassa ja olisi varsin outoa jos ideologisista tai idealistisista lähtökohdista me jättäytyisimme pois tästä teollisuudesta joka vaatii nykyaikana varsin suurta teknologista osaamista

arvoisa herra puhemies

laajakaistahankkeet ovat erittäin tärkeitä ja valiokunta on tuossa käsittelyssä edelleen tuonut esille sen huolen laajakaistaverkkoinvestointien toteutumisesta tässä maassa ja etenkin joidenkin valokuituverkkojen rakentamista koskevien hankkeiden etenemisestä

sen takia on erittäin tärkeää että tämä mal sopimusten mukainen asuntotuotannon tukeminen kohdennetaan myös näille kasvukäytäville

työttömyys ja teollisuuden rakennemuutos ovat suuria ongelmia meillä niin kuin tiedetään ja niiden ratkaisuiksi on haettu ja toivottu usein perättykin uusia innovaatioita ja siitähän tässäkin on kysymys

valiokunnan mielestä yhteiskunnan pitää jatkossakin olla mukana rahoittamassa niitä hankkeita jotka muutoin eivät markkinaehtoisesti toteutuisi jotta pystytään turvaamaan kaikille kansalaisille mahdollisuus ajanmukaiseen ja toimivaan tietoverkkoon

näillä suurilla kasvukäytävillä suurten liikenneväylien var varrela helsinki hämeenlinna tampere helsinki lahti varrella helsinkihämeenlinnatampere helsinkilahti helsinkiturku suunta on kohtuuhintaista maata tarjolla siellä on halukkuutta rakentaa näiden suurten liikenneväylien varteen kohtuuhintaista asumista

asunnon rakentaminen on aina toimeliaisuuden ja kasvun merkki ja viranomaistoiminnan ja poliittisen toiminnan pitäisi tietysti tukea tätä kasvua ja toimeliaisuutta

on löydetty uusi innovaatio teknologista osaamista ja vielä suomalaiset erityiset olosuhteet joihin kuuluvat laajat käytettävissä olevat alueet vuodenaikojen vaihtelut ja sitten vielä turvallinen yhteiskunta jossa tämäntyyppistäkin toimintaa voidaan kehittää ja harjoittaa

on käynyt ilmi että jopa ely keskukset ovat ottaneet valittajan roolin joissakin prosesseissa joissa kunta on ollut viemässä hankkeita eteenpäin

millä aikataululla tähän päästään että saadaan tätä tukea myös näiden kasvukäytävien varsille eikä vain suuriin kasvukeskuksiin niin kuin tällä hetkellä

mutta jatkossa myös yhä enemmän julkiset palvelut menevät verkkoon ja se tulee olemaan kansalaisille tämmöinen perusoikeuskysymys että myös palveluita sähköisesti on tavoitettavissa asuinpaikasta riippumatta

onko hallitus tietoinen näistä ongelmista ja mitä hallitus aikoo tehdä jotta viranomaistoiminta tukee kasvua ja toimeliaisuutta eikä ole jarruttamassa sitä

myöskin valiokunta on korostanut tässä tätä teknologianeutraaliutta että mahdollistetaan eri teknologioilla tietoverkkojen rakentaminen ja kehittäminen ja sitä myötä myös kansalaisten palveluiden saaminen

on aika outoa jos sitten syyllistetään ihmisiä jotka näitä innovaatioita hakevat ja vaikkapa kaupunkia joka on sitten saamassa työtä ja antamassa mahdollisuuden tällaiselle teollisuudelle

arvoisa herra puhemies

kun puhutaan poliisihallinnosta ja poliisin rahoituksesta olisi kohtuullista että oppositiokin pysyisi asiassa ja faktoissa näissä kysymyksissä

tämän lakiesityksen ydin on siis siinä että on myös tämä koulutuksellinen näkökulma ja niin kuin aiemmin sanoin se varmaan kehittää sitä tasoa myös muissa oikeusjärjestelmissä sen jälkeen kun sieltä viiden vuoden kokemuksen hankittuaan kyseinen henkilö palaa sitten muihin oikeushallinnon tehtäviin

onhan täysin kiistatta kaikkien tiedossa niin kuin ministeri tuossa äsken toi julki että tämä hallitus on lisännyt poliisin perusrahoituksen määrää ja se on hyvä se tulee tarpeeseen

mutta toisaalta tässä ollaan hoitamassa seuraamusta ei syytä

toinen peruste joka tähän käyttövelvoitteen vuosimäärän alentamiseen kohdistuu on se että nyt se on yhteneväinen aran avustuspäätösten ja velvoitteiden kanssa

eli kun puhutaan oikeudenkäyntien viivästymisestä tästä koko oikeusprosessin viivästymisestä ja kuten kuulimme me olemme saaneet euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta useita huomautuksia tästä asiasta koko prosessiketju sieltä asian vireilletulosta aina sen viimeisen valitusasteen päätökseen asti pitää saada sujuvaksi ja joustavaksi

täällä viitattiin näihin esityksiin tai ajatuksiin siitä että rikosta voisi etukäteen maksamalla sovittaa ja sen käsittelyä nopeuttaa tai jopa välttää sitä käsittelyä

kysymys on nimenomaan hallintorakenteen uudistuksesta ja onkin erittäin hyvä että tässä uudistuksessa on otettu se linja että vaikka hallintoa keskitetään niin poliisitoimintaa pidetään edelleen hajautettuna

tämä ylitsevuotava usko normien parantavaan voimaan ja siihen että kun luodaan uusia säännöksiä tähän oikeusprosessinkin kylkeen niin sillä ikään kuin ihmisoikeusasioita parannettaisiin

en tiedä tämä rahoitusvaje on oikeusjärjestelmässä tällä hetkellä ilmeinen syyttäjälaitoksien ja käräjäoikeuksien tuottavuusohjelmaa viedään eteenpäin ja keskitetään toimintoja ja samaan aikaan tuntuu varsin omituiselta että ministerin päätöksellä on lähdetty käsittelemään juttuja jotka eivät tänne kuulu

kyllä tässä mennään toiseen suuntaan jos prosessit entisestään pitenevät

ihmisoikeuskysymys mitä suurimmassa määrin on se että oikeutta ei saa kohtuullisessa ajassa

arvoisa herra puhemies

mitä tälle lupahallintopalvelujen tilanteelle tehdään

eikä sitä korvaa se että sitten saa jonkun hyvitysmaksun siitä että se oikeuden saaminen nyt kestää tässä henkilökohtaisessa asiassa näin paljon

lähetystö ja konsulaattiverkosto on suomalaisia palveleva organisaatio koko suomen yhteiskuntaa palveleva organisaatio ulkomailla ja kuitenkin tämä ulkopoliittinen tilanne ja tilanne maailmalla muuttuu ja reagointikykyä pitää olla myös lähetystön ja näiden konsulaattipalveluiden osalta

kyllä meidän pitää ottaa nyt todella vahvasti nämä oikeusprosessien normitalkoot käsittelyyn ja lähteä purkamaan sieltä niitä normeja jotka viivästyttävät tätä ihmisten oikeuden saamista omassa asiassaan

pitäisi virtaviivaistaa ja keskittyä olennaiseen eikä hamuta näitä oikeudellisia tehtäviä tämän maan rajojen ulkopuolelta

on tärkeää että tässä työeläkejärjestelmää koskevassa asiassa nyt on saatu esitys aikaiseksi ja nimenomaan se että se on tehty yhteistyössä ja sopimalla on erittäin hyvä ja onnittelen siitä hallitusta

kysyn ulkoministeriltä sitä miten tämä lähetystöverkon henkilöstökäyttö joustaa erilaisissa tilanteissa

toiseksi kiinnitän vielä huomiota tuohon arktisten alueiden politiikkaan

tuolla määrärahoja ollaan puolittamassa ja lähinnä kysyn sitä miten nämä määrärahat tullaan nyt käyttämään jotta tätä arktisen alueen yhteistyötä voidaan kehittää myös ulkopolitiikan saralla eteenpäin

voitteko vahvistaa näille poliiseille pelastusalalla toimiville hoitajille opettajille jotka ovat aikoinaan tehneet sen sopimuksen ja oman osuutensa täyttäneet että valtio pitää kiinni tästä ammatillisen eläkeiän sopimuksesta ja tästä valinnasta

arvoisa herra puhemies

tämä käsittelyssä oleva energiaverotusta koskeva lainsäädännön muutos on tärkeä siltä osin että tuo edustaja katajan äsken selvittämä kohta maatalouden energiaverotuksen palautuksista on nyt huomioitu tämän tehdyn raamiratkaisun yhteydessä

pitkät käsittelyajat ovat oikeusturvaongelma juttujen osapuolille mutta täysin kohtuuttomia seurannaisvaikutuksia ne aiheuttavat kolmansille osapuolille ja tässä yhteydessä nostan esille nuo markkinaoikeuden ruuhkat

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

nyt käsiteltävänä olevassa asiassa esitetään että enintään kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta jos yhdyskuntapalvelun edellytykset puuttuvat voitaisiin määrätä valvontarangaistukseen elikkä niin sanottuun pantarangaistukseen

olisiko nyt syytä tuomioistuinten välillä tätä resursointia harkita niin että niissä tuomioistuimissa kuten markkinatuomioistuimessa jossa ovat seurannaisvai kutukset työllisyyteen aivan kohtuuttomat näinä aikoina resursointia siirrettäisiin vaikkapa sieltä ruanda oikeudenkäynnistä niitä miljoonia markkinaoikeuksia jolloin monella suomalaisella olisi työtä ja monessa perheessä paljon onnellisempi joulu

kuulostaa aika omituiselta että sitten raideliikenteen puolella ei olla valmiita hakemaan vaihtoehtoja joilla näitä teollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavia kuljetuskustannuksia voitaisiin alentaa

ymmärretään että taustalla on kehitys jossa pyritään vankipäivien vähentämiseen elikkä sitä kautta kustannusrakenteet ovat siellä takana vaikuttimina

ei ole sopivaa kalustoa koska tämä raideleveys on meillä erilainen kuin euroopassa

kun tässä on kysymys siitä että kun yhdyskuntapalvelun edellytykset puuttuvat eli taustalla voi olla esimerkiksi aikaisempi epäonnistunut yhdyskuntapalvelus jossa ei ole täyttänyt niitä työvelvoitteita saapunut sinne työpaikalle tai ollut siinä kunnossa että on pystynyt niitä toteuttamaan niin onko tämä oikea seuraamus sitten laittaa panta jalkaan ja päästää toisille tantereille

mikään tämmöinen ideologinen kilpailun avaaminen ei kuulu tähän asiaan vaan rationaalinen harkinta

arvoisa herra puhemies

kunnille lisävelvoitteita aiheuttavat lainsäädäntöhankkeet pitäisi tosiaan arvioida uudelleen ja laittaa jäihin se on ihan oikea linjaus

näen tässä vaarana jälleen sen että kustannuksia ollaan vyöryttämässä kunnille valtion rikosseuraamusvirastolta

tässä keskustelussa hiukan hämmensi tuo kun edustaja soini lämmitti vanhaa kahvia mikrossa ja väitti että se on vielä hyvää ja että hän on siinä oikeassa

pitäisi nyt keskittyä tähän asiaan jossa me olemme tämä eurokriisi ei ole enää se puheenaihe jolla nyt tehdään suomen ensi vuoden budjettia

esimerkiksi tuossa esityksessä sanotuilla toimintakykyä ja sosiaalisia valmiuksia ylläpitävillä toimilla kuten myös toimintavelvollisuudella esimerkiksi päihdekuntoutuksella on kunnille aivan selkeästi taloudellisia vaikutuksia

rangaistuksenaikaista päihdekuntoutusta ei rikosseuraamusvirasto pysty järjestämään paikkakunnilla missä henkilö käy työssä vaan se kaatuu kuntien hoidettavaksi